mitä tulee viime vaalikauteen viime vaalikauden aikaan ja kahden edellisen vaalikauden aikaan kyettiin tekemään monia ratkaisuja jotka paransivat nimenomaan äsken kuvaamieni kaikista heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tilannetta

iaean kokouksissa kerta toisensa jälkeen me suomalaiset kulloinkin vuorossa ministerinä toimineet olemme yrittäneet nostaa tätä asiaa esille ja edellyttäneet ratkaisuja tämän kysymyksen mahdollisimman nopeaan hoitamiseen siis sen hoitamiseen sillä tavalla että maailmanyhteisö sopisi selvistä pelisäännöistä yksiselitteisistä pelisäännöistä siitä millä pelisäännöillä millä aikataulutuksella ja miten se jäähtynyt ydinjäte sehän vaatii monta kymmentä vuotta ensiksi maan päällä jäähtyäkseen vesisäiliössä sen jälkeen sitten loppusijoitetaan

hallituksen on tarkoitus nyt perjantaina päättää näistä pitkävaikutteisista rakenteellisista toimista joilla tätä kestävyysvajetta pitkän päälle vuosien kuluessa pala palalta kurottaisiin umpeen

ne jotka ovat heikoimmin vientiin varustautuneet lentävät sieltä kapenevasta kysynnästä ulos ja kun lentävät ulos näiden kotimaassa teollisuuden pyörät eivät pyöri ja kun eivät pyöri siitä on heijastuma koko alihankintaketjuun työttömyys lähtee liikkeelle ja sitä kautta ongelmat ilman muuta kärjistyvät

nyt tiedossa on että semmoinen malli on olemassa jossa me saamme päästöoikeuksia päästöoikeuksia vain siinä tapauksessa käytettäväksi että meidän päästöt ylittävät sen päästörajan mikä meillä on

minä yritin tässä vähän niin kuin kiitoksia tarjota että tämä on askel oikeaan suuntaan mutta ei tämä ole sellainen askel mihinkä on pystynyt meidän lähin naapurimme ruotsi

ei tämä voi riittää meille suomalaisille

ei riitä se että hallitus tai ministeri wallin pitää kaupungilla tiedotustilaisuuden josta kuka tahansa voi kuunnella mikä on hänen ja hallituksen näkemys vaan minusta tämä on vähän eduskunnan puhemiestä myöten eduskunnan kannalta tärkeä periaatteellinen asia

osa niistä on jo olemassa olevan lainsäädännön perusteluissa

meidän pitää ajaa fossiiliset polttoaineet alas ottaa ihan eri mittasuhteissa ohjelma jolla uusiutuvaa energiaa radikaalisti lisätään

siis me olemme antaneet valtuuden että meidän piikkiin evm voi ottaa rahaa ja nyt sitten komission esityksessä päästettäisiin komissio itse tekemään päätöksiä tästä meidän piikkiin olevasta rahasta jota kerta kaikkiaan ei voi hyväksyä

muutoin pitää nämä menettelyt saada nykyistä toimivammiksi ja siinä todellakin on paljon tehtävää

suomi on sittenkin jonkun verran pääomaköyhä maa ja meillä on erityisesti tämä innovaatiopotentiaali osaamispotentiaali koulutuksen ja tutkimustyön kautta syntyvä potentiaali aika suuri mutta meiltä puuttuu se pääoma erityisesti kärsivällinen pääoma joka on valmis sijoittamaan odottamaan kärsivällisesti pitkään ottamaan riskiäkin aika paljon

parannettiin lasten kotihoidon tukea otettiin käyttöön takuueläke kaikista pienituloisimmille tehtiin joukko muitakin ratkaisuja jotka parantavat nimenomaan kaikista heikoimmassa asemassa olevien asemaa

esimerkiksi nykyiset lait joilla säädellään uusiutuvan energian käyttöä perustellaan nimenomaan niillä ratkaisuilla jotka koskevat päästöjen vähentämistä ja jotka merkitsevät uusiutuvan energian euroopan tasoisia tehtyjä velvoittavia päätöksiä

voi olla että siihen mennessä hiilen talteenotto eli ccs eli carbon capture and storage järjestelmät on kehitetty niin pitkälle voi olla en kyllä tällä hetkellä vielä siihen usko että hiilen talteenottokadon syystä olisi järjestelmät on kehitetty siihen ne toimivat

arvoisa puhemies

varmemmaksi vakuudeksi voin sanoa että olen aivan varma että keskusta on valmis vaikkapa seuraaviin vaaleihin valmistautuessaan nostamaan tämän kysymyksen vahvasti esille

ruotsi toimii muutoin eta säädösten mukaan ja sitten vielä niiden maiden suhteen joiden kanssa sillä on verosopimus se noudattaa samaa menettelyä mutta koko muuhun maailmaan siellä ruotsin mallissa on tiukempi ote ja siihenhän tämä keskustan aloite tähtää

arvoisa puhemies

mutta arvoisa puhemies sen lisäksi että tarvitaan näitä rakenteellisia uudistuksia pitkällä tähtäyksellä vaikuttavia kestävyysvajetta supistavia tarvitaan tässä ja nyt toimenpiteitä

tästä syystä hallitus lähtee siitä että ne toimet mihin nyt on tässä esityksessä ryhdytty pyrkivät nimenomaan aukaisemaan niitä pullonkauloja jotka meillä kenties voisivat olla esteenä jotta suomalaiset yritykset maailmanmarkkinoilla menestyisivät siinä uloslyöntikilpailussa mitä vähentyvässä kysynnässä kaiken aikaa käydään

velkamaiden velkojen ja vastuiden lisääntyvä siirtäminen meille ja oman kansallisen päätösvaltamme siirtäminen samalla velkamaille olisi historiallinen turmion tie

jos tällä foorumilla annetaan puutteellisin ja väärin tiedoin hallituksen segmentin ilmoitus tai viesti eduskunnalle niin kyllä sen pitää olla sama foorumi jolla se uusi tarkennettu tieto saatetaan kansanedustajien tietoon

tässä mielessä hallitus mielestäni ansaitsee erittäin vahvan tuen

arvoisa puhemies

kysymykseni kuuluukin

silloin erityisesti kokoomuslainen valtiovarainministeri ja elinkeinoministeri vastustivat sekä bisnesenkelijärjestelmän että tämän innovaatiokannustimen käyttöönottoa

vakuuksista vielä valtiovarainministeri ei antanut tarkkaa selvitystä oikeastaan lainkaan selvitystä siitä minkä takia tämä vakuuskysymys ei näy tässä laissa millään tavalla kun se oli kuitenkin siinä reklamaatiossa mikä syntyi siinä neuvottelussa ja se oli jossakin korrehtuurissa joskus aikaisemminkin aiemmassa vaiheessa

sen jälkeen turunen äsken totesi että oli jotenkin väärin että me perustelimme sen että me hyväksymme mutta me haluamme toisenlaisen esityksen

miksei tämä ideologia ja ajattelu heikoimmasta huolenpito näy tämän hallituksen teoissa

täällä on annettu pikkasen toisenlaista käsitystä haluan kohteliaasti tätä seikkaa alleviivata että nämä ovat jo olleet muussakin säädöstössä vähintäänkin päätöksenteon pohjana

sehän ei ole vain maakuntavaltuuston suoraa valintaa silloin sillä maakunnallisella hallinnolla täytyy olla myöskin jotta se on aito itsehallinto omien varojen hankintaan oikeus

mutta aivan erityisesti tietysti näihin ihan perinteisiinkin malmeihin ja metalleihin liittyen täällä valiokunnan puheenjohtaja äsken totesi isän ja isän

talousvaliokunta otti perustuslakivaliokunnan lausunnon sellaisenaan ja vaikka vähän mielihaluja olisikin juuri tuon historian muistaen eräissä aikaisemmissakin vaiheissa mitä tässä koskettelitte on joutunut olemaan mukana joskus ministerin tehtävissä niin nyt kuitenkaan tässä yhteydessä en lähde sitä keskustelua sitten kuitenkaan käymään

pankkien kriisien ratkaisemiseen tarvitaan mielestäni yhteiset eurooppalaiset pelisäännöt

eikö juuri niin pidäkin tehdä että jos kerran periaatteessa sen esityksen hyväksyy että tämmöinen vero otetaan käyttöön mutta ei hyväksy sitä mallia millä tavalla se toteutetaan niin silloin on sitä mieltä että tarvitaan toinen malli

euroopan unionissa on valmisteilla tällä hetkellä direktiivi joka pyrkii löytämään yhteiset pelisäännöt euroopan unionissa sille millä tavalla tässä meneteltäisiin ainakin niin että jonkunlaiset aikarajat asetettaisiin ydinjätteen loppusijoittamiselle

tällainen riskipääoma ja vielä kärsivällinen riskipääoma se meiltä puuttuu ja ilman sitä monet hyvät innovaatiot eivät lähde lentoon

arvoisa puhemies

silloin kun tämä valvonta tunnistaa ne ongelmat ja jos eivät pankit itse niihin pysty kajoamaan pitää olla yhteiset pelisäännöt millä tavalla omistaja ja sijoittajavastuu toteutuu ja millä tavalla sitten siitä eteenpäin mennään

jäänkin odottamaan että näin hallitus toimii

siis ensin meiltä otetaan rahat ja sen jälkeen kun rakennetaan poliittinen unioni sitten meiltä vielä viedään puhevalta koska espanja on sen jälkeen niistä rahoista kuusi kertaa suurempi puhuja kuin suomi

kunnan jos saan minuutin vielä jatkaa että kun aikanaan outokumpu yksityistettiinisi täällä jotenkin liikkeelle sen yksityistettiin tai yksityinen raha tuli sinne merkittäväksi omistajaksi niin siitä lähtivät jotenkin liikkeelle ratkaisut

mikä se muoto on millä tämä eduskunnan uusi informointi tapahtuu olkoon se hallituksen käsissä en ala oppimestariksi mutta joku sellainen sen pitäisi olla

tarvitaan toimia joilla välittömästi pannaan pyöriä pyörimään ja ne toimet mistä tänään tämä lisätalousarviokin tai budjetin täydentäminen tässä kertoo eivät kerta kaikkiaan riitä niiksi toimiksi joilla välittömästi näitä pyöriä pantaisiin pyörimään

ja se ongelma mikä meille on tullut tästä maailmantalouden kriisistä on nimenomaan se että suuret rahoittajat suomalaisen vientitalouden markkinoilla ovat häipänneet täältä pois ja tämä suomalaisten yritysten vientiyritystenkin rahoitus on paljolti jäänyt täällä kotimarkkinoilla olevien yritysten hoidettavaksi

kiistatta parempi

mitä tulee taas viitasen pohdintaan siitä miksei tehty jo aikaisemmin en viitsi alkaa sitä keskustelua käydä enempää

pitkäjänteisen ja yhden ilman pitkää sen suunnittelun ja kustannustehokkaan ilmastokysymyksen energia ja ilmastoasioiden hoidon kannalta tarvitaan varmasti järjestelmiä jotka tuovat ennakoitavuutta siihen mitä ilmasto ja energia asioissa voisi tapahtua vaikkakin niin kuin nähdään näitä lainsäädäntöjä voidaan muuttaa

tällä lailla tavallaan laitetaan ajan tasalle se aikaisemmin kaksi kolme vuotta sitten täällä hyväksytty laki

se on hitaasti monen sadan vuoden jänteellä uudistuva taikka tietyllä tavalla uusiutuva mutta ei uusiutuva kioton mielessä

arvoisa puhemies

monilla niillä ideasepoilla tutkijoilla korkeilla tiedemiehillä tai käytännön ihmisillä jotka keksivät ja kehittävät on niitä ideoita mutta heillä ei ole pääomia

sitä haluttiin jalostaa ja me pyysimme deloitelta joka kuitenkin on tämän alan aikamoinen osaaja oman erillisen selvityksen ja sen selvityksen pohjalta hallituksen sisällä käytiin monia keskusteluja mutta valitettavasti se asia ei edennyt

kun ne sitä ilmiselvästi ovat niin senkin takia kun ne sitä ovat niin paluu siihen keskustan ideaan ja ajatukseen siitä että me tarvitsemme maakuntamallin on paikallaan ja perusteltu

tällaisen sijasta siis jokaiselle maalle yhteisen ohjeistuksen sijasta nyt ollaan kuitenkin esittämässä viimekätiseksi rahoituslähteeksi tällaista euroopan yhteistä kriisirahastoa

totean vain että jos minulla olisi tässä edessäni viitasen aloite viime vaalikaudelta jolla hän olisi tuonut tämän asian framille oikein noin että nyt hallituksen pitää tämä korjata niin minun suuni olisi tukittu mutta kun minä just kysyin ja ainakaan meidän tuo kanslia ei löytänyt että viitanen olisi esittänyt moista aloitetta

kun näin hatarin väärin ja osin puutteellisin perustein koko asiaa on valmisteltu niin mielestäni se mitä täällä monessa puheenvuorossa on tullut perustellusti hyvin esille ylipäänsä vaade siitä että koko tämä uudistus pannaan nyt uudelleen valmisteluun on entistäkin välttämättömämpi jos jo ennen tätä viimeistä sotkua mikä tässä on tullut julkisuuteen jo ennen sitä suurella osalla suomalaisia on ollut suuret epäilyn tunteet että onkos tässä kaikki mennyt nyt ihan oikein

ja minä lupaan omalta puoleltani seuraavan viidentoista vuoden päästä olla sitten silloisessa hallituksessa viimeistään tämän asian toteuttamassa ellei sitä aikaisemmin tätä saada hoidettua

toinen kommentti liittyy edustaja thors minun aikaisemmin käyttämääni puheenvuoroon

kyllä vain julkista rahaa tarvitaan

ja kioto mielessä se on se kriteeri josta maailmanyhteisö on päättänyt että sillä ratkaistaan mikä on uusiutuva ja miten uusiutuvaan suhtaudutaan ja miten siihen joka ei ole uusiutuva ja turvetta tässä käsitellään ei uusiutuvana polttoaineena

vielä haluan sanoa että myöskin niiltä osin suomi tässä suhteessa on erittäin monista muista maista poikkeava maa että meillä ydinjätehuoltorahasto varmistaa lakisääteisesti sen että se määrä mikä ydinjätettä meillä on tähän kulloiseenkin hetkeen mennessä syntynyt ydinjätehuoltorahasto periaatteessa sisältää niin suuren rahan määrän ja pesee ydinjäte joka meillä on rahamäärän voidaan sen rahaston turvin loppusijoittaa

thors jos ymmärsin sanoitte suurin piirin niin että näitten pankkien pääomittaminen tulee kysymykseen vasta sitten jos ensin yksityiset ovat tehneet voitavansa se ei riitä ja sen jälkeen se asianomainen maa jonka pankista on kysymys on tehnyt voitavansa eikä vieläkään tuo pankki selviä että sitten vasta kolmisijaisesti näiden jälkeen voidaan tämä pääomittaminen tehdä

nyt näiden kansantaloudessa olevien pääomien sillä tavalla kokoaminen ja sitten rahastojärjestelmän kautta niitten varojen kanavoituminen ikään kuin riskisijoittajaksi näitten äsken sanottujen tarpeitten rahoittajaksi on iso juttu joka ei toimi tällä hetkellä ihan vielä parhaalla mahdollisella tavalla ollenkaan

pienenä ja yhteisesti sovittuja pelisääntöjä noudattaneena maana me olemme osuutemme mielestäni eurooppalaisen kriisin finanssikriisin hoitamiseksi tehneet

täällä erityisesti kokoomuslaiset ovat sitä mieltä että se on paljon huonompi homma tuo maakunnassa olevien kuntien yhteenliittymällä hoidettava tai järjestettävä palvelujärjestelmä kuin se että siinä olisi isäntäkunta

ensimmäinen niistä on se totuus että eivät suomalaiset yritykset tällä hetkellä saa oman pääoman ehtoista rahaa tai velkarahaa niihinkään investointeihin joille kannattavat edellytykset voisivat olla olemassa

mitä tulee ed

edustaja eestilä seuraavana

mutta valtio ei käyttänyt sitä mahdollisuutta hyväkseen vaan se päätti sallia sen että suomalaiset valtion omistamat yhtiöt asteittain luopuivat kaivostoiminnasta

arvoisa puhemies kares

uskon kuitenkin että pitkän päälle tämä lainsäädäntö voi parhaimmillaan edistää näissä kaikissa asioissa pitkäjänteisyyden ennakoitavuuden kustannustehokkuuden elementtejä kaikkialla läpi yhteiskunnan kaikkien viranomaisten ja kaikkien toimijoiden keskuudessa näitä ikään kuin hyviä kutsun niitä yhteys olisi hyviä näitä tämä lainsäädäntö yhteiskunnallisiksi hyviksi

kun soitin valtiovarainministeriöön asianomaiselle virkamiehelle hän sanoi että siihen tarvitaan monta päivää aikaa ennen kuin hän pystyisi sen tekemään ja hän on paljon pätevämpi kuin minä siinä asiassa

mitä tulee vielä tähän keskusteluun täällä jälleen kerran kun kuuntelin tätä kun seurataan jonkun verran netistäkin niin ennen kaikkea jälleen edustaja autto ja muutamat muut kokoomuslaiset täällä

päinvastoin väitän että tässä sitä selkeytetään

asia

jo pelkästään siinä miten eduskunnan arvostettu keskuskanslia tämän asian on tässä vaiheessa pohtinut kun se on päättänyt esittää puhemiesneuvostolle että tämä käsitellään talousvaliokunnassa on tiettyjä ratkaisuja tai tiettyjä arvioita tehty tämän maksun luonteesta

nythän aviin jäävät nimenomaan ympäristönsuojelu ja vesilainsäädäntöön kuuluvat lupa ja muut hakemusasiat

millä tavalla on parempi juttu se että me jyväskyläläiset päättäjät päätämme mitä me järjestämme itsellemme ja kaikille muille keski suomessa kuin että me jyväskyläläiset päättäjät olemme muun keski suomen mukana muiden keski suomen kuntien mukana tasavertaisesti väestöosuutemme mukaisessa suhteessa ja vaaleissa annettavan poliittisen valtuuston mukaisessa suhteessa yhdessä muiden kanssa päättämässä siitä miten nämä sanotut palvelut meillä keski suomessa järjestetään

siis menemme listan mukana ja nyt edustaja eestilä

ja tästä syystä me katsoimme että me emme voi esittää pykäläkohtaista muutosta joka perustuu ihan eri järjestelyyn kuin tämä ihan eri järjestelyyn kuin tämä järjestelmä tässä

minä luulen että jokainen edustaja joka on vähänkin ja varmaan te kaikki olette tekemisissä työllistäjien ja elinkeinoelämän kanssa kuulee tämän kerta toisensa jälkeen

tässä tarkoituksessa olen teettänyt asiasta selvitystyön joka päätyy siihen että todellakin me esitämme ministeriönä valtioneuvostolle valtioneuvoston niihin papereihin jotka ovat seuraavan hallituksen neuvottelijoilla että suomeen perustettaisiin tämmöinen valtion kaivosrahasto osakeyhtiö joka olisi tavallaan se työkalu mitä kautta valtion omistaminen ja suomalainen omistaminen tähän tärkeään alueeseen kaivostoimintaan voitaisiin käytännössä järjestää

arvoisa puhemies

tässä toivoisikin nyt että hallitus sen lisäksi että se nyt lähettää tämän lakiesityksen tänne tekisi nopeita ratkaisuja ja oikean mittaisia ratkaisuja tämän oman pääoman ehtoisen riskirahoituspulman voittamiseksi

nämä asiat eriytetään niistä asioista jotka liittyvät alueiden käyttöön rakentamisen ohjaukseen kulttuuriympäristön hoitoon luonnon monimuotoisuuden suojeluun kestävään käyttöön ja vesivarojen käyttöön

ensinnäkin haluan lausua oikein lämpimät ja suuret kiitokset talousvaliokunnalle sen jäsenille erittäin hyvin tehdystä työstä

ja se olisi yhteisvastuullinen rahasto joka käytännössä tarkoittaisi jos yritän suomentaa mihin se käytännössä voi johtaa otetaan nyt vaikkapa portugali vaikka ei pitäisi mitään maata leimata se voisi johtaa siihen että jos portugalilainen pankki iso pankki koska pienet pankit eivät ole menettelyssä mukana ollenkaan joutuu vaikeuksiin katsotaan ensin pystyykö pankki itse selvittämään

sitten erikseen vielä me puhumme infrasta ja vastaavasti sitten yksityistä pääomaa siihen saataisiin sitoutettua merkittävä määrä useampikertainen vähintään nyt kaksinkertainen määrä tähän julkiseen panostukseen verrattuna ja käyttäen tarvetta

minä yritän niin tarkkaan noudattaa teidän antamianne ohjeita aina että heti kun näen punaista teidän edessänne niin nousen takajaloilleni ja poistun takaviistoon

mutta on siinä kädessä pidetty nyt kyllä semmoista puurolusikkaa yli kahden vuoden ajan että millään järkiperusteella sellaisen lusikan sellaiseen käteen ottamista ei olisi pitänyt tapahtua ja toteuttaa minkä te olette tehneet

keskustelua ei syntynyt

suomen valtion johdon arvoisa puhemies on nyt ilmoitettava yksiselitteisesti että me emme suostu ottamaan suomalaisten vastuulle valtion tai ekpn kautta yhtään ainoata euroa lisää

arvoisa puhemies

jotta näin tärkeään maan puolustamisen kannalta tärkeään asiaan liittyvät epäilyt voidaan välttää ja hälventää ne pois niin se voidaan tehdä ja saada aikaan vain sillä että koko uudistusprosessi pannaan uudestaan liikkeelle ja sen seurauksena sitten täällä eduskunnassa katsotaan mihinkä se uusi valmistelu parlamentaarinen valmistelu sitten johtaa

tämä on ollut iso urakka pykäliä kasapäin sellainen lakipaketti jonka tiimoilta on tavattoman monta erilaista näkemystä ja mielipidettä eri intressiryhmistä riippuen tai siitä mistä näkökulmasta tätä lakia ja sen sisältöä katsoo

kun lausun tähän kaikkeen liittyen positiiviset tuntemukseni ja kiitoksetkin siitä että näin on saatu toki sitten voi puhua siitä kokonaisuudesta mihin tämä liittyy suomalaisen innovaatiojärjestelmän tehostamiseen viime kädessä siihen että innovaatiopolitiikan oikein rakennetuin toimin voidaan edistää suomalaista tuottavuutta yritysten kilpailukykyä työtä suomessa nimenomaan osaamiseen perustuvaa työtä ja yrittäjyyttä suomessa

me lähdemme siitä että tarvittaisiin järjestely joka verottaisi sen mukaan minkä verran sähköä tuotetaan oli sitten kysymys ydinsähköstä tai vesivoimasta ja se oli tavallaan se perustelu minkä takia me nyt katsomme että me esitämme tätä hylkyä mutta samalla reilusti tunnustamme että tarvitaan uusi esitys joka tekee oikeudenmukaisuutta sekä vesivoimalle että ydinvoimalle

nämä asiat tulevat elyyn jossa on näiden asioiden oikea paikka ja lupa asioiden oikea paikka puolestaan on tämä viranomaisvirasto elikkä avi

minä olen hivenen hämmästynyt siitä että perussuomalaisten monet puheet kertovat siitä että he ovat itse asiassa irtautumassa niistä sitoumuksista mitä suomi kansainväliselle yhteisölle on antanut

arvoisa puhemies